voi sanoa että kun venäläisten matkailijoiden määrä romahti niin aasialaisten matkailijoiden määrä on korvannut sen ja kiinalaisten määrä on viimeisten saamieni tietojen mukaan ylittänyt jo japanilaisten määrän eli tämä aasia buumi on erittäin voimakas

nyt tulee kysymys siitä että meillä on monta matkailukeskusta joissa metsähallitus on käytännössä ainoa maanomistaja

onko parempi että voitaisiin jatkossa miettiä myös täältä eduskunnan päästä tätä kysymystä niin en puhu nyt metsätaloudesta vaan puhun tästä maanvuokrasta että me tyytyisimme maanomistajien edustajina täällä eduskunnassa hieman matalampaan käypään arvoon arvotettaessa sitä maata ja hieman matalampaan tuottotasoon ja mieluummin hakisimme tavallaan tuottoa sitä kautta että buustaisimme sinne matkailuelinkeinoa ja niitä investointeja jotka syntyisivät

arvoisa puhemies

kun täällä on tuotu esille tämä mahdollinen kännykköjen kiinni laittaminen tunnin ajaksi ja se kaivataanko siihen valtakunnallista ohjeistusta niin itse ajattelisin niin että uskon että jokaisessa koulussa varmasti löytyy sopivat järjestyssäännöt ja pelisäännöt sille

meillä on paljon muitakin kuin tämä matkapuhelimen käyttö monia muita asioita tässä elävässä elämässä emme voi kaikkea aukottomasti säätää eikä ole tarvetta kaikkia valtakunnallisesti aukottomasti säätää

matkailuala ei ole valtavan kannattava toimiala noin tunnuslukujen perusteella mutta se on valtavan työllistävä ala ja sitä kautta me hyödymme tästä

sitten täällä on keskusteltu siitä tulisiko mieluummin oppilas poistaa luokasta jos hänellä vaikka on opetusta häiritsevä esine kuin ottaa se esine haltuun

itse pidän kyllä sitä parempana minkä tämä laki myös sallii jos me ajattelemme niitä pieniä oppilaita että se oppilas jää opiskelemaan ja tekemään töitä siihen luokkaan ja häneltä otetaan pois se häiritsevä esine ja se palautetaan sitten koulupäivän tai tunnin päätteeksi kuin se että hänet siirrettäisiin luokan ulkopuolelle

tässä hallituksen lakiesityksessä on myös se mahdollisuus että voidaan todella jälki istunnossa teettää tehtäviä

tästä tuli mieleen eräs käytännön esimerkki joka toi meillekin hieman iloa perheeseen kun poikani oli keinunut hieman tuolilla ja hän sai kotiin tehtävän kirjoittaa keinutuolin historiasta

arvoisa puhemies

kesällä linjattiin että erikoissairaanhoito siirretään pääosin kuntien tehtäväksi mutta kun käytännön kenttää jonkun verran tuntee niin ihmetyttää kyllä se ratkaisu

päinvastoin tarvetta ja halua selvästi on maakunnissa niin sanotulle maakuntamallille siten että erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto laitetaan yhteen ja hoidetaan maakunnallisesti isommilla hartioilla

loppukesästä yle uutisoi ja käytiin myös julkista keskustelua siitä mitkä kunnat saavat suuria valtionosuuksia ja mitkä kunnat saavat vähän valtionosuuksia ja on selvää että kuntien välillä erot ovat suuret

arvoisa puhemies

tämähän on erittäin epäoikeudenmukainen perheiden valinnanvapautta loukkaava uudistus ja ihmettelen kyllä sitä että kokoomus joka on aikoinaan puhunut ihmisten ja perheiden valinnanvapauden puolesta nyt on tällaisen holhoavan lainsäädännön puolestapuhujaksi siirtynyt täällä eduskunnassa

kysyisin arvoisalta ministeriltä

tässä keskustelussa hämärtyi se tosiasia että valtionosuusjärjestelmä ei perimmiltään ole mikään kuntien rahoitusjärjestelmä vaan sen tarkoitus on rahoittaa niitä palveluita niille kuntalaisille jotka asuvat kukin siellä omassa kotikunnassaan

jos kuitenkin on sellainen perhe joka siitä huolimatta että heiltä viedään kotihoidon tuki haluaa hoitaa lasta kotona silloin kun se on aivan pieni heillähän olisi vaihtoehto ilmoittautua vaikkapa työttömyyskortistoon ja viedä päivähoitoon lapsi niin tällainen vanhempihan ei saa tuloja ja hän menettää myös tämän lapsivähennyksen joka nyt ollaan tuomassa

jos me lähdemme siitä että minkäänlaista tasausjärjestelmää ei ole tai lähdemme leikkaamaan näitä valtionosuuksia me samalla hyväksymme sen että ne ihmiset jotka asuvat niissä kunnissa joissa tulee paljon valtionosuuksia eivät tarvitse niitä palveluita siellä

he eivät siis saa kotihoidon tukea kun se pakkopuolitetaan eivätkä saa edes tätä lapsivähennystä kun heillä ei ole verotettavaa tuloa

tämä suomi olisi epätasa arvoinen

valitettavasti ikävä tulee niitä aikoja jolloin valtio koki tehtäväksi ja kaikki poliittiset puolueet kokivat tehtäväksi rakentaa hajautettua hyvinvointi suomea jossa kaikki kansalaiset pysyvät mukana

arvoisa puhemies

kun luki tätä perussuomalaisten välikysymystä siitä löytyi paljon tuttua ja tuli mieleen että tämä taitaa olla jonkunlainen kopio keskustan keväisestä välikysymyksestä mutta kun täällä keskustelua on käyty läpi niin on viimeistään tässä keskustelussa paljastunut että kyseessä ehkä on piraattikopio

nimittäin valitettavasti ja pettymykseksi edustaja soinikaan ei pystynyt vastaamaan mikä on perussuomalaisten malli miten erikoissairaanhoito järjestettäisiin teidän mallissanne

jään nyt odottamaan tuleeko kenties tässä illan aikana vielä selville se millä tavalla te tämän kuntapuolen järjestäisitte

arvoisa puhemies

tässä keskustelussa on tullut esille se asia että on hyvä että nyt seurataan pari vuotta sitä mitä nämä vaikutukset ovat

arvoisa puhemies

haluan heti alkuun kiittää ministeriä tästä hallituksen esityksestä joka todella tuo helpotusta näihin niin sanottuihin teno veneisiin joita käytetään tenojoen lisäksi muun muassa tornionjoella

minusta näin kalliita kokeiluja ei kannattaisi lähteä harrastamaan tässä tilanteessa

sitten edustaja suutari täällä kysyi kannattaako keskusta sitä kokoomuksen ensimmäisen sairauspäivän karenssiesitystä

minä jään mielelläni odottamaan että hallitus tuo sellaisen esityksen

jääkö toinen vanhemmista hoitamaan lasta vielä kotiin kun se on niin pieni onko osapäivätyö kenties mahdollista meille ruostuuko ammattitaito jos olen pari vuotta pois työelämästä miten jaamme vanhempainrahakauden puolisoiden kesken pystymmekö maksamaan asuntolainaa ja niin edelleen

arvoisa puhemies

edustaja sankelo tässä oli kovin toiveikas sen suhteen että ehkä kaikki työntekijät eivät tule tätä oikeutta mikä tässä nyt tulee käyttämään ja näin tietenkin voi olla mutta minä pahoin pelkään että kun tämmöinen lainmuutos tulee voimaan niin useimmat työntekijät kun näkevät että työkaveritkin käyttävät tätä hyväksi ajattelevat että tämä on oikeus ja miksipä minäkin en käyttäisi

mutta kun tähän hallituksen esitykseen antoi myös lapin liitto lausuntonsa joka on otettu osittain huomioon niin voisi sanoa että tämänkin jälkeen jäljelle jää vielä tiettyjä ongelmia jotka liittyvät paikallisten lohensoutuun ja siihen liittyvään elinkeinotoiminnan harjoittamiseen muun muassa se että edelleen näiltä ammattia harjoittavilta yrittäjiltä vaadittaisiin merkittäviä koulutuksia tuon liiketoiminnan harjoittamiseen

kuitenkaan emme lailla ole normaalisti pruukanneet kaikkea sellaista kieltää joka on moitittavaa ja moraalisestikin tuomittavaa

mutta suurimpana huolena on ennen kaikkea se miten lapsemme sopeutuu uuteen ympäristöön silloin kun päivähoito on alkamassa

tämä on ihan ymmärrettävää minusta työntekijän näkökulmasta että silloin jos tulee oikeus näin toimia niin tietenkin se oikeus käytetään enkä minä lähde työntekijää siitä tuomitsemaan

voisi ajatella myös niin että joka on niin ajattelematon lapsen edun näkökulmasta että polttaa autossa tupakkaa lasten ollessa siellä tuskin tämänkään lain voimaantulon jälkeen lopettaa sitä toimintaa koska ei tätä ole tässä aiottu millään tavalla sanktioida eikä ole ajateltu että poliisi tätä toimintaa millään tavalla valvoisikaan

yksi haluaa hoitaa lastaan kotona pitkään toinen haluaa palata töihin mahdollisimman pian kolmas haluaa tehdä osa aikatyötä

jos ajatellaan tilannetta että he ovat tuolla joilla joissa ei hirveästi navigointia tarvitse ja kun tiedetään että siellä mistä vesi tulee on yläjuoksu ja vesi laskee sinne alajuoksuun niin he kokevat ymmärrettävästi erittäin turhaksi byrokraattiset kalliit ja aikaa vievät ja välttämättömät merinavigointikurssit

kaiken kaikkiaan haluan vain edelleen tuoda kyllä sen pettymyksen että odotin että tämäntyyppisessä laissa kokoomus olisi voimakkaammin pannut kyllä jarrua ja katsonut suomalaisen nimenomaan suomalaisen pienyrittäjän etua

hän kirjoittaa

lisäksi ajattelen niin että meillä on paljon sellaista tuomittavaa toimintaa jota emme ole syystä tai toisesta halunneet lähteä kieltämään lailla

sen takia tässä olisi kyllä hyvä

ja olen erittäin tyytyväinen kun luin tästä hallituksen esityksestä että liikenteen turvallisuusvirastossa on vireillä hanke jonka tavoitteena on uudistaa kotimaanliikenteen liikennealueet lähivuosien aikana

voisi ajatella niinkin että vanhempien liiallinen alkoholinkäyttö vahingoittaa lapsia tai joku voisi ajatella jopa niin että pitkäaikainen vanhempien riitelykin on lapsille pahasta

aivan syystä voidaan kysyä ohjaako nykyinen päivähoitojärjestelmä vastuulliseen vanhemmuuteen kannustaako se omatoimisuuteen ja vastuunottoon

on eri asia pitää asiaa paheksuttuvana moraalisesti tuomittavana ja monellakin tavalla haitallisena kuin säätää siitä kielto lailla

arvoisa puhemies

voidaan kysyä pitäisikö lapsella olla ennemminkin oikeus omiin vanhempiin ja olla heidän kanssaan silloin kun lapsi on pieni eikä niinkään oikeus päivähoitoon

samanlainen kuin lehtorin edellä kuvaama tilanne on useissa pienissä suomen kunnissa niin itä kuin pohjois suomessa ja keski ja etelä suomessakin itse asiassa kaikkialla muualla paitsi suurissa tai keskisuurissa kaupungeissa

tämä kysymys nousee väistämättä mieleen kun kuuntelee asiantuntijoita jotka puhuvat lapsen kehityksestä ja tarpeista

sen takia olisin itse kyllä ajattelemassa samalla tavalla kuin oikeusministeriö on tätä asiaa harkinnut kokonaisuutta ajatellen että tämä valvontakin on niin hankalaa että tätä lakia ei kyllä tarvittaisi ja voisi olla parempi että tätä tältä osin ei säädettäisi

nyt hallituksen esitys jossa kaikille kunnille ei olla myöntämässä järjestämislupaa on rikkomassa tämän erittäin hyvän ja hedelmällisen ja toimivan yhteistyön peruskoulun ja lukion välillä

oajn puheenjohtaja olli luukkainen on todennutkin että mistä hallinnosta oikein säästetään lukiossa on yleensä rehtori ja kanslisti muuta hallintoa ei ole

silloin meidän lainsäätäjien on syytä miettiä tarkkaan kun olemme puhuneet normienpurkutalkoistakin onko kulloinkin esitetty säädettävä laki järkevä ja tarkoituksenmukainen

uskon että tällaisessa työssä yhteiskuntamme varat olisivat tehokkaammin käytössä edistämässä perheiden jaksamista ja lasten hyvinvointia

en vastusta uudistuksia koulutuspuolellekaan mutta ennen kuin lähdemme tekemään tämänkaltaisia uudistuksia järjestämisverkon osalta olisi varmistuttava siitä että nämä uudistukset todellakin parantavat koulutuksen saatavuutta ja ovat järkeviä talouden näkökulmasta

arvoisa puhemies

ensisijainen puuttumiskeino olisi vanhempien kanssa keskusteleminen ja muun lastensuojelullisen tuen tarjoaminen lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisesti

oma kantani on selvä

kotihoidon tuesta ei tule missään tapauksessa leikata

tämän osalta täytyy kyllä todeta että tällaiset keinot lainmukaiset keinot ovat nytkin käytössä jos viranomaiset huomaavat että vanhemmat toimivat vastoin lasten terveyttä ja lapsen etua

nyt en ole valitettavasti ollenkaan varma siitä tuleeko näin käymään päinvastoin pelkona on se että jos menemme tällä tavalla uudistamaan koulutuksen järjestämistä lukiot ennen muuta lähtevät pienemmiltä paikkakunnilta ja tämä vaarantaa myös peruskoulun yläluokkien toiminnan sillä sinne ei tahdota saada kun tuntikehystä ei riitä päteviä aineenopettajia

siinä mielessä ajattelen itse että kyllä nyt pitää valiokuntakäsittelyssä erittäin tarkkaan pohtia sitä onko tarpeen säätää sellaista lainsäädäntöä jota ei ole tarkoituskaan valvoa ja joka ei tuo mitään uutta nykyiseen toimintaan

toinen asia arvoisa puhemies jonka haluan nostaa tässä koulutuskeskustelussa esille on toisen asteen ammatillisen koulutuksen leikkaukset

mutta tässä tilanteessa huomioon ei ole kuitenkaan otettu koko alueen väestön alhaisempaa koulutustasoa ja kun samaan aikaan ollaan erittäin nopealla tahdilla ajamassa toisen asteen ammatillista koulutusta alas ja ollaan myös samanaikaisesti leikkaamassa erittäin rajusti aikuiskoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen puolelta seuraukset ovat sentyyppiset että tämä toteutus ei näytä nyt pysyvän oikein hallinnassa

haluan vielä ottaa esille tässä jatkovalmistelussa kun tämä hanke on meneillään yhden asian joka tässä jäi sanomatta

on myös herätetty kysymyksiä siitä että kun lukiot ihan oikein ovat saamassa tätä saavutettavuuslisää niin pitäisikö tämän koskea myös toisen asteen ammatillista puolta

keskusta julkaisi muutama viikko sitten viisi päätavoitetta suomelle

tämä on myös ongelma että jos tähän ei saada samalla muutosta samantyyppistä muutosta kuin on nyt tässä esityksessä näihin teno veneisiin niin tämä safaritoiminta uhkaa myös loppua kokonaan juuri tilanteessa jossa me tiedämme että lapinkaan matkailu ei ole varsinkaan kesämatkailu nyt kovin voimakkaasti kasvanut johtuen näistä voi sanoa koko eurooppaa koskevista talousongelmista mutta myös tästä venäjän matkailun hiipumisesta

tässä nyt on sivuttu myös sitä keskustelua että kuuluvatko tämäntyyppiset asiat kun puhutaan vaikkapa vuosilomasta työmarkkinajärjestöjen työnantajien ja työntekijöitten edustajien päätettäväksi

kyllä itse olen sitä mieltä että kyllä lainsäätäjän hallituksen ennen muuta pitäisi suomessa entistä voimakkaammin katsoa tavallaan sen perään että suomen kilpailukyky ei rapaudu

siinä mielessä uskon että edustaja suutarin kanssa me olemme varmaan aika lailla samoilla linjoilla siinä että ehkä voimakkaammin pitäisi nyt myös eduskunnan ja hallituksen katsoa sitä eikä pelkästään jättää työmarkkinaosapuolten varaan

arvoisa puhemies

nostan esiin kolme eriarvoistumiseen liittyvää asiaa

toki voi sattua tämäntyyppisiä vahinkoja niin kuin minusta tämä nyt on mikä meillä on käsittelyssä mutta me näemme myös niitä päätöksiä joita on heille siirretty niin kuin pääministeri täällä on kertonut eduskunnassa että hallitus ei tule tekemään työiän pidentämiseen liittyviä keskeisiä ratkaisuja vaan nämä on siirretty neuvoteltavaksi työmarkkinajärjestöille ja samaan aikaan yksi keskeisistä hallituspuolueista sanoo että tulkoon työmarkkinajärjestöistä mikä esitys tahansa niin tämä hallitus ei korota eläkeikää

ensinnäkin ministeri huovinen perusteli täällä kotihoidon tuen pakkokiintiöittämistä sillä että sillä parannetaan naisten työmarkkina asemaa

olen sen sijaan harmissani että kotihoidon tuen puolittamisessa tosiasiassa käy niin että perheiden kasvatusvastuuta ollaan yhä enemmän siirtämässä kodeilta päiväkodeille ja kouluille

tämmöinen systeemihän ei toimi jos me ajattelemme pitkän päälle suomalaista yhteiskuntaa vaan pitäisi olla niin että selkeästi me poliittiset päättäjät jotka nautimme kansan luottamusta tänne kansa valitsee meidät päättämään kantaisimme vastuuta myös siitä että suomi tulevaisuudessakin menestyy

voisi sanoa että tänä aikana hieman liikaakin on ehkä sitä ilmiötä että vanhemmat ovat helposti sysäämässä vastuutaan opettajille ja päiväkodin henkilöstölle ja silloin monesti unohtuu kuitenkin se kenellä ensisijainen vastuu on lasten kasvattamisesta

minä ainakin koen itse että minulla on omalta osaltani myös vastuu siitä että pyrin myötävaikuttamaan sellaisten päätösten syntymistä jotka luovat työtä yrittäjyyttä ja suomalaisille ihmisille tulevaisuudenuskoa ja toivoa ja rakentavat suomen tulevaisuuden menestystä

tässäkin asiassa on harmi että hallitus on menossa kolmikannan selän taakse siinä mielessä että tiedän että tätä asiaa on selvitetty hallituskauden aikana mutta se on jäänyt pöydälle

on perusteltu että asiaa ei viedä eteenpäin sen takia että kolmikanta työmarkkinaosapuolet ei ole päässyt asiasta yhteisymmärrykseen

tämä olisi asia joka ehdottomasti tulisi meidän täällä eduskunnassa päättää ja edistää sitä että ne kustannukset jotka syntyvät lapsista ja perheenlisäyksestä työnantajille tasattaisiin kaikkien työnantajien kesken

muistan itse omalta yrittäjäuraltani tilanteita joissa naisvaltaisella alalla kun olin töissä työntekijät olivat useimmat naisia sain onnitella työntekijää perheenlisäyksestä ja vilpittömästi olin onnellinen siitä että tällainen iloinen perhetapahtuma on tapahtumassa ja tulossa josta koko yhteiskunta hyötyy ja samaan aikaan alkoi tietenkin mielessäni pyöriä miten saan sijaisen hommattua ja miten työt järjestetään ja niin edelleen

tämän siinä mielessä ymmärrän että jokaisella yrittäjällä varmasti joka on alalla jolla työskentelee paljon naisia on sama tilanne että he joutuvat hieman väkinäisesti hymyillen onnittelemaan kun työntekijä tulee kertomaan tällaisesta iloisesta perhetapahtumasta

sen takia olisi tärkeää että me yhteiskunnassa ymmärtäisimme kuinka meidän naisvaltaisten alojen kasvun kannalta on tärkeätä että me jaamme ne kustannukset jotka työnantajalle syntyvät kaikki yhdessä

me kaikki siitä hyödymme että meillä väestörakenne on terve meillä on tulevaisuudessakin eläkkeen maksajia ja tämän takia tämän asian soisi menevän eteenpäin

naisyrittäjäjärjestöhän tässä on ollut erityisen aktiivinen ja heillä on laskelmiakin jotka kyllä ovat oikeansuuntaisia siitä mitkä ovat kaiken kaikkiaan ne kustannukset jotka tästä asiasta syntyvät

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys sisältää monia ihan hyviä ja kannatettavia elementtejä muun muassa sen että opintotukea sidotaan indeksiin

toki opintotuen aikaa hieman lyhennetään mutta tällähän tavoitellaan sitä että nuoret opiskelisivat nopeammin ja siirtyisivät hieman aiempaa nopeammin myös työelämän käytettäväksi ja tämä tavoite sinänsä on kannatettava

itse maksaisin mielelläni sen jos tietäisin että samalla tämä on asia joka ratkaistaan niin että naisvaltaiset alat eivät kärsi ja nuoria naisia jotka ovat siinä iässä että perhe lisääntyy ei syrjittäisi työelämässä

olen erittäin huolissani ollut siitä että pikkuhiljaa vuosien varrella valtion työpaikat erityisesti ovat siirtyneet tänne etelään pääkaupunkiseudulle

se on omiaan tänne siirtämään myös yksityistä tuotantoa ja luomaan tänne kysyntää ja palveluita ja sitä kautta muuttoliike vain voimistuu

samassa elämäntilanteessa kodin ulkopuolella asuvilla korkeakouluopiskelijoilla vanhempien tulot eivät vaikuta nuoren opintotukeen

tässä matkan varrella meillä on ollut erittäin hyviäkin esimerkkejä siitä kuinka voidaan jos halutaan silloin kun valtion tehtäviä uudelleenorganisoidaan siirtää työpaikkoja myös maakuntaan

tällainen alueellistaminenhan ei tarkoita sitä että lähdemme ikään kuin haulikolla ampuen joka paikalle jokaista toimintaa sijoittamaan hajasijoittamaan vaan se tarkoittaa sitä että hyödynnetään kunkin alueen omat vahvuudet

kansalaisiahan ei saa asettaa epätasa arvoiseen asemaan ilman hyväksyttävää perustetta ja tässä tilanteessa kun puhutaan siitä että toiset opiskelevat korkealla asteella ja toiset keskiasteella toisella asteella ei ole mitään hyväksyttävää syytä asettaa heitä opintotuen saannin kannalta eriarvoiseen asemaan tämä hallituksen esitys kuitenkin lieventää näiden vanhempien tulojen vaikutusta niin että tulorajaa alennetaan

toisilla alueilla on esimerkiksi metsäteollisuus ja metsään liittyvä tutkimusvahvuus ja tietyillä alueilla meillä on vahvoja ict osaajia ja niin edelleen

pyritään näiden vahvuuksien ympärille kasaamaan myös valtion keskeistä hallintoa niin että sitä sijoitetaan eri puolille maata

sitä kautta omalta osaltaan olemme torppaamassa sitä voi sanoa vahingollista kehitystä joka on keskittämässä suomea ja myös estämässä sitä että emme pysty käyttämään kaikkia suomen voimavaroja tulevaisuudessa hyväksi

kuitenkin jos me ajattelisimme tilannetta että nyt oltaisiin säätämässä tätä lakia ihan puhtaalta pöydältä niin että me asetamme korkeakouluopiskelijat ja keskiasteen opiskelijat eriarvoiseen asemaan olisi tämä laki selvästi ristiriidassa perustuslain syrjintäkiellon kanssa

tämä on seikka joka on hyvä huomioida ja mahdollisimman pian pitää tähän puuttua ja oikaista tämä epäoikeudenmukainen tilanne

erittäin suurella tyytyväisyydellä luin tätä sivistysvaliokunnan mietintöä jonka lopussa on lausumaehdotus

eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy pikaisiin toimenpiteisiin opintotukilainsäädännön uudistamiseksi siten ettei samassa tilanteessa olevia täysi ikäisiä opiskelijoita aseteta enää eri asemaan iän perusteella